mainitsen lopuksi että tuoreita tietoja toiminnastamme ja ratkaisuistamme löytyy tänä vuonna uudistetuilta verkkosivuiltamme

arvoisa puhemies

täällä kysyttiin sitä miten säästöt vaikuttavat oikeusvaltioperiaatteiden toteutumiseen käytännössä

laillisuusvalvonta ei kuitenkaan voi suoraan eikä juurikaan edes epäsuorasti vaikuttaa resursseihin ja niiden jakoon

keskustelussa oli esillä perus ja ihmisoikeudet ja laillisuusvalvojan rooli

totean tältä osin että olen tässä nyt käsillä olevan kertomuksen puheenvuorossani kosketellut jonkin verran perus ja ihmisoikeusargumentaatiota ja olen tuolloin elikkä noin vuosi sitten kirjoittanut muun muassa näin

kertomusvuonna virisi pohdintaa siitä voidaanko perus ja ihmisoikeuteen vedoten äärimmillään syrjäyttää eri oikeudenaloilla vakiintuneet oikeuslähdeperiaatteet

perus ja ihmisoikeusargumentaation rajoja koskevalle aidolle keskustelulle ja laaja alaisesti aihetta tarkastelevalle tutkimukselle näyttäisi olevan tarvetta

päättynyt eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asia on loppuun kiitos

pulliainen kiinnitti huomiota laillisuusvalvonnan ilmaisuihin ja kaipasi terävämpää sanankäyttöä

tässä nimenomaisessa tapauksessa mihin viitattiin on jokainen sana kyllä tuolta osin punnittu ja sanottu niin pitkälle kuin lain puitteissa on sanottavissa

oulu

keskustelu on

poimisi usein se että ne siellä

lähetekeskustelua testin läpäisksen

poimin ennusteensa täyttäisivät läänin talousvaliokunta

värikäs vellovat esitellään pien ja ivon ainoan käsittely esitellään taideristuksen

otan asian korruption osalta vakavasti pohdintaan ja harkittavaksi mikä oikeuskanslerin ja oikeuskanslerinviraston rooli päälle

sally terveysvaliokuntaan käydään

dusty ja

arvoisa puhemies

käytännön syistä ja jo roolimmekin mukaisesti tarkastamme hallituksen lakiesityksiä lähinnä siltä kannalta täyttääkö esitys perustuslain asettamat edellytykset

näin voitaisiin paremmin välttyä esteellisyystapauksilta ja luottamusta vaarantavilta tilanteilta ja jopa rikosoikeudellisten seuraamusten harkitsemiselta

arvoisa puhemies

kiitän tilaisuudesta saada seurata hyödyllistä

keskustelu on päättynyt

ensinnäkin edustaja skinnarin työnjakoa koskevan kysymyksen johdosta voin todeta että mielestäni työnjako oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin välillä on nykyisellään varsin selvä

meillä on olemassa työnjakolaki jonka mukaan tällaista päällekkäistä työtä ei oikeastaan ole ja me molemmat instanssit seuraamme sitä minkälaisia kanteluita toisella on joten siinäkin suhteessa pystytään välttämään päällekkäinen työ

kanteluiden määrän kehityksestä voi todeta että pientä viime vuoden notkahdusta lukuun ottamatta kanteluiden määrä on viime vuosina tasaisesti noussut

tämän vuoden tämänhetkinen tilasto osoittaa että ollaan lähes ennätysvauhdissa sisään tulleiden kanteluiden osalta ja mikä on miellyttävintä todeta on se että olemme pystyneet tästä kanteluitten määrän lisääntymisestä huolimatta ratkaisi

ratkaisemaan enemmän kuin on tullut kanteluita sisään